arvoisa herra puhemies

nyt on käsittelyssä hallintovaliokunnan mietintö hallituksen esitykseen laeiksi kunta ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta

kunta ja palvelurakenneuudistuksesta annettuun lakiin ehdotetaan otettavaksi säännökset valtioneuvoston toimivallasta velvoittaa kunnat yhteistoimintaan sosiaali ja ter veydenhuollossa jos kunnat eivät oma aloitteisesti ole muodostaneet lain edellyttämää väestöpohjaa joko perustamalla palveluita varten kun tien yhteistoiminta alueen tai tekemällä kuntaliitoksen

valtioneuvosto päättäisi näissä tapauksissa väestöpohjavaatimukset täyttävän yhteistoiminta alueen perustamisesta ja siihen kuuluvista kunnista tai kunnan liittämisestä jo perustettuun yhteistoiminta alueeseen

lakiin ehdotetaan myös lisättäväksi sosiaali ja terveydenhuollon eheyttä vahvistavat säännökset joiden mukaan yhteistoiminta alueelle tulee siirtää perusterveydenhuollon lisäksi myös sosiaalihuollon tehtävät kokonaisuutena

tästä sovittiin hallitusohjelmaneuvotteluissa joissa allekirjoittanut oli hallitusohjelmaneuvotteluryhmän puheenjohtaja ja nykyinen ministeri vapaavuori oli aktiivinen neuvottelija ja voi sanoa että ei tämä aloitteellisuus kaukana ollut sieltä suunnalta

edellä esitetystä poiketen yhteistoiminta alueeseen kuuluva kunta voisi kuitenkin jatkossakin huolehtia lasten päivähoitoon sekä lasten kotihoitoon ja yksityisen kotihoidon tukeen liittyvistä tehtävistä

toisaalta pitää kyetä löytämään vastauksia pääkaupunkiseudun ja metropolialueen erityispiirteisiin jotka poikkeavat muun suomen erityispiirteistä eli suureen pitkäaikaistyöttömien osuuteen kasvaviin päihde ja mielenterveysongelmiin asunnottomuuteen ja maahanmuuttoon liittyviin haasteisiin

tämä on toinen tärkeä kokonaisuus ja toinen on sitten vahvistaa suomen metropolia suhteessa muihin eurooppalaisiin metropolialueisiin siis saada kansainvälisessä sarjassa aikaan lisää kasvua lisäarvoa ja vetovoimaa jotka tuovat sitten lisää voimavaroja koko suomeen

tavoitteena on puitelain mukaisesti turvata että kuntien vastuulla olevien palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen sekä kehittämiseen on vahva rakenteellinen ja taloudellinen perusta maan eri osissa

kysymyksessä on erittäin iso ja tärkeä lakiehdotus ja uudistus joka perustuu siihen että eduskunnan hallintovaliokunta on käsitellessään kunta ja palvelurakenneuudistusta kiinnittänyt aiemmin huomiota käsiteltäessä on kuntien palvelurakenneuudistusta

kunta ja palvelurakenneuudistuksesta annetusta selonteosta ilmenee että uudistuksen toimeenpanon tukeminen valtion ohjauksen keinoin on tarpeellista

siihen että me tarvitsisimme täällä valtion ja kuntien tietojärjestelmien parempaa yhteensovittamista ja sillä olisi erityisen suuri merkitys myöskin julkisen hallinnon kustannuksiin

koko maan näkökulmasta tämän politiikan tekee hyväksyttäväksi se että kysymyksessä ei ole maan sisäisten voimavarojen kokoamista pääkaupunkiseudun ympärille vaan nykyisten voimavarojen entistä parempaa ja tehokkaampaa hyödyntämistä ja sillä tavalla että sitä kasvua dynamiikkaa ja talouden vahvistamista voidaan käyttää vielä nykyistäkin enemmän koko suomen kehittämiseen

sama hallintomalli ei kuitenkaan sovellu sellaisenaan koko maahan

me jouduimme eräiltä osin tarkistamaan tätä esitystä viitaten perustuslakivaliokunnan mietintöön ja linjaukseen siitä että tämän lain piiriin emme voineet ottaa esimerkiksi yliopistoja eduskunnan alaisia laitoksia ja suomen pankkia

hallintovaliokunta kirjasi tässä merkittävän periaatteellisen linjauksen joka tekee tämän politiikan erittäin hyväksyttäväksi kaikkien suomalaisten kannalta

mutta kun valiokunta kävi tätä asiaa tarkemmin läpi niin vakuutuimme siitä että näillä kyseisillä tahoillakin on halu vapaaehtoiseen yhteistyöhön julkisen hallinnon tietohallinnon paremman koordinaation aikaansaamiseksi

hallintovaliokunta totesi että tämä lakiesitys ei kosketa suoraan ammatillisen koulutuksen järjestämistä mutta halusi todeta muutaman sanan kuitenkin ammatillisesta koulutuksesta

tämä malli ei ole saanut alueen kuntapäättäjiltä riittävää kannatusta ja tätä päättäjien päätösvaltaa pitää mielestäni kunnioittaa

kyse on siis erittäin isosta ja tärkeästä uudistuksesta ja tämän varaan muuten aika paljon pannaan toiveita

siinä todettiin että sillä sektorilla tavoitteet mitkä puitelaissa on asetettu ovat toteutuneet hyvin ja nyt ei esitetä muutoksia tältä osin eli valtioneuvostolle velvoitteita jotka koskisivat ammatillista koulutusta

se on tällä hetkellä toimintatapana ja valiokunnan saaman selvityksen mukaan se on toiminut varsin hyvin mutta kehittämistarpeita on erityisesti vielä segregaatiossa eli asuinalueitten eriytymiskehityksessä maankäytössä asumisessa ja liikenteessä

valiokunta piti tärkeänä että me saamme seuraavan vaalikauden aikana selvityksen siitä miten tämä laki on käytännössä toiminut ja minkälaisia tuloksia on aikaansaatu sekä tämän lain pohjalta olevissa kysymyksissä että myöskin siinä vapaaehtoisessa yhteistyössä johon on sitouduttu

kolmas malli on koota lakisääteinen seutu tai maakuntahallinto mutta sille ei ainakaan tässä vaiheessa vielä ollut riittävää kannatusta

hallintovaliokunta pitääkin perusteltuna ettei hallituksen esitykseen sisälly valtioneuvostolle toimivaltaa antaa ammatillisessa koulutuksessa kuntia ja kuntayhtymiä velvoittavia päätöksiä

hallintovaliokunta ei halunnut ottaa kantaa tämän metropolialueen hallinnolliseen malliin millä tavalla tätä hallintoa tulevaisuudessa kehitetään vaan on uuden hallituksen ja erityisesti tulevien hallitusohjelmaneuvottelijoiden tehtävä ratkaista tämä metropolihallinnon tulevaisuus

eli näillä muutamilla sanoilla hallintovaliokunta hyvin lämpimästi oli puoltamassa tämän hallituksen esityksen hyväksymistä

kyllä tämä on ennennäkemättömän epäoikeudenmukainen tulonsiirto lähinnä vauraimmille keskuksille

jos on muutama mökkikunta tässä joukossa niin kuin edustaja backmanin kotimaakunnassa onneksi on tai joku voimalaitoskunta niin ei se ole kunnan omasta päätöksestä kiinni ollut että mihin se voimalaitos tulee

valiokunta kyllä arvioi näitä erilaisia päätöksentekomalleja ja niitä voi sanoa hyviä ja huonojakin puolia mitä liittyy hajautettuun hallintoon ja keskitettyyn hallintoon

tämä on historian valossa räikein ja törkein tulonsiirto maaseutu suomesta muutamien kymmenten keskusten kaupunkiseudulle

valiokunta totesi että tässä hallituksen selonteossa oli jätetty varsin vähälle huomiolle uudenmaan liiton rooli

monissa puheenvuoroissa arvioitiin että neljää kuntaa laajempia tehtäviä jotka liittyvät maankäyttöön asumiseen liikenteeseen ja aluekehitykseen voisi hoitaa tulevaisuudessa uudenmaan liitto

valiokunta piti tärkeänä että uusikin hallitus jatkaa metropolipolitiikkaa samalla tavalla kuin alueen kunnat näkivät

me pidimme tärkeänä myös sitä että koska pääkaupunkiseudun julkisten palvelujen tehostamisen kautta on saavutettavissa merkittävät kansantalouden säästöt toisaalta nykyistä tiiviimmän yhteistyön tuloksena voidaan alueen sisäistä eriytymiskehitystä hillitä ja vastaavasti alueen talous ja työllisyyskehityksellä on hyvin iso merkitys koko suomen kehitykseen näillä perusteilla valiokunta esittää että pääkaupunkiseudun kuntia tulee voida velvoittaa yhteistyöhön yhteiskunnan kokonais edun saavuttamiseksi mikäli vapaaehtoisen yhteistyön osalta ei saavuteta riittäviä tuloksia

hallintovaliokunta tähdentää samalla sosiaali ja terveysvaliokunnan lausuntoon viitaten ettei valtioneuvoston päätöksentekomenettelyn käynnistyminen kuntien velvoittamiseksi yhteistoimintaan suinkaan tarkoita sitä että valtioneuvosto tekee automaattisesti menettelyn piiriin kuuluvien kuntien osalta yhteistoimintaan velvoittavat päätökset

valiokunta painottaa että kuntakohtaisissa neuvotteluissa on tärkeää luoda edellytykset sille että osallisena olevat kunnat voivat löytää asianmukaiset ratkaisut keskinäisellä yhteistyöllä

eli nyt jos oppositio lähtisi käynnistämään tätä keskustelua vähän toisessa asennossa te voisitte nauttia tyydytystä siitä että kun esitätte ministeri vehviläiselle pitkän listan niistä tehtävistä mitä kevennetään kuntien tehtäväkentässä niin te voisitte sanoa kannattajillenne että te olette saaneet aikaan oppositiosta enemmän kuin ehkä monet oppositiot vuosikymmeniin

valiokunta edellyttää että valtioneuvoston päätöksen perusteluista tulee käydä ilmi että tehtävä ratkaisu turvaa kuntalaisten sosiaali ja terveyspalvelut olemassa olevaa tilannetta paremmin ja on taloudellisesti mielekäs ja kustannustehokas

tarttukaa tähän pääministerin tarjoukseen tuokaa esityksiä jotka osaltaan vaikuttavat siihen että suomen talous saadaan tasapainoon ja tämä hyvä yhteinen isänmaamme parempaan asentoon

eli sisältöä valtioneuvoston päätökselle mutta toki pitäisi olla aivan selvää että jos velvoitteeseen mennään sen pitää olla myönteinen myöskin kuntalaisten kannalta

halusimme tämän erityisesti kirjata valiokunnan mietintöön

kiinnitämme vielä erityistä huomiota siihen että kaikissa uudistuksissa pitää kantaa huolta demokratian vahvistumisesta ja siitä että erityisesti asuinalueiden ja lähidemokratian näkökulmasta kansalaisilla kuntalaisilla säilyy riittävä päätösvalta oman lähiseudun asioihin

arvoisa puhemies

tehkää siinäkin aloitteita että millä tavalla ja mihin toimiin valtio voisi ryhtyä uusien työpaikkojen saamiseksi ja mitä passiivista omaisuutta voitaisiin panna uuteen työhön

tavoitteena ja tarkoituksena on että nykyisin käytössä olleet poikkeamisperusteet säilyvät mutta sen lisäksi säädetään myös yhdestä uudesta poikkeamisperusteesta joka on sellainen että hallituksen esityksessä ehdotetaan edellä mainittujen seikkojen lisäksi kokonaan uutta poikkeamisperustetta joka koskee niitä tilanteita joissa kunnan tai yhteistoiminta alueen perustamiseksi on alueelliset olosuhteet huomioon ottaen tehty kunnissa riittävät päätökset

saamamme tiedon mukaan hallitus antaa syksyllä tämän selonteon ja nyt saatujen tietojen mukaan keväällä valmistuu puolestaan tämä himasen kilpailematon ja ylihintainen selvitystyön loppuraportti

siitä pitää kaikissa hallintomalleissa kantaa huolta ja tietysti pitää pyrkiä rakentamaan mahdollisimman tehokas ja yksinkertainen ja hyvä hallintojärjestelmä

valiokunta halusi vaikka tätä ei selonteossa ollutkaan kirjoittaa muutaman sanan myös koko suomen voimavarojen käyttöönotosta

tässä on eräällä tavalla kyllä eduskunnan valiokunta ohitettu ja ylitetty ja erityisen ikävää on että valiokunnan puheenjohtajaakaan ei ole pidetty ajan tasalla tästä

annoimme siis tuen metropolipolitiikalle mutta halusimme korostaa että koko suomen menestyksen kannalta on äärettömän tärkeää että meidän runsaat luonnonvarat uusiutuva energia mineraalivarat puhdas ruoka pystytään hyödyntämään tulevaisuudessa riittävän kattavalla tavalla koska tästä on tulossa lisäarvoa koko maan kehitykseen myös metropolialueelle

herra pääministeri onko niin että valiokunta käsittelee ensinnä tämän tulevaisuusselonteon ja sitten himasen raportti on ikään kuin jälkiviisastelua siitä mitä eduskunnan olisi pitänyt päättää

tämä edellyttää riittävän vahvaa ja laajaa palvelu ja infraverkostoa koko suomen alueella

eduskunnalla ei ole huomautettavaa selonteon johdosta ja eduskunta edellyttää valtioneuvoston tekevän seuraavan vaalikauden aikana tarvittavia päätöksiä joilla vaikutetaan segregaatioon eli asuinalueiden eriytymiskehitykseen ja aluetta kehitetään alueellisesti eheäksi yhdyskuntarakenteeltaan toimivaksi ja kansainvälisessä vertailussa entistä kilpailukykyisemmäksi alueeksi joka voi edistää koko suomen menestystä vielä nykyistäkin paremmin ja jossa kansalaisilla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa oman elinympäristönsä päätöksentekoon

valiokunta käsitteli myös niitä tilanteita jotka ovat syntyneet nyt lain käsittelyn yhteydessä ja totesimme että meillä on koko ajan kunnissa tehty päätöksiä joitten tavoitteena on päästä mahdollisimman lähelle näitä paras lain tavoitteita

hallituksen puolelta on toistuvasti korostettu sitä miten tässä taloustilanteessa pitää tinkiä eduista ja olla valmiita joustoihin mutta on erittäin irvokasta että pörssiyhtiöitten johtajat ja hallitukset valtionyhtiöt etunenässä rahastavat kaikin käytettävissä olevin keinoin etuja itselleen ja omalle lähipiirilleen

ministeri kiuru ei keskusta ammu puskista

me esitämme kysymyksen suomen kansan nähden ja kuullen suorassa lähetyksessä

mietintöön jätettiin vasemmistoliiton toimesta vastalause jossa haluttiin poistaa yksi kappale tästä mietinnöstä

täällä ministeri hautala sanoi että arvostaa valtion omistajapolitiikan yksikön päällikön ratkaisua vetäytyä finnairin hallituksesta

valtiovarainvaliokunnan asunto ja ympäristöjaostossa kaikki asiantuntijat ovat olleet sitä mieltä että näihin tavoitteisiin mitä hallituksella on ei päästä ei päästä lähellekään

metropolipolitiikkaa tarvitaan koko suomen kasvun varmistamiseksi ja pääkaupunkiseudun erityisongelmien hoitamiseksi ja sitä kautta voimavaroja tulee nykyistä enemmän myös koko suomen hyväksi verotulojen tasausjärjestelmän kautta investointien tukemisessa

puhemies

minusta tämä on aivan käsittämätön lausunto

asiantuntijakuulemisessa on katsottu ettei hallituksen esityksestä käy riittävän selkeästi ilmi mahdollisuus hakea muutosta valtioneuvoston päätöksestä jolla kunta velvoitettaisiin yhteistoimintaan

meillä on selkeät pelisäännöt valtionyhtiöitten omistajapolitiikasta palkitsemispolitiikasta ja silloin jos valtion edustaja yhtiön hallituksessa toimii näitä periaatteita vastaan pitäisi jo ryhtyä toimenpiteisiin henkilöjärjestelyihin

kun te ette saa aikaan työpaikkoja talouskasvun vahvistusta ette pysty hillitsemään velkaantumista ettekä ratkaisemaan sosiaali ja terveyspalveluita niin te otatte retoriikan käyttöön retoriikan jolla vastaatte eduskunnassa opposition oikeuteen esittää kysymyksiä hallitukselle

voiko todella olla niin että teidän ykkösvirkamiehenne ei ole millään tavalla informoinut teitä tästä pelisääntöjen vastaisesta järjestelystä

kaiken kaikkiaan tavoitteenahan tässä uudistuksessa pitää olla kuntalaislähtöisesti palvelut ja niiden hyvä saatavuus maan eri osissa erityisolosuhteitten huomiointi ja tilanteet joissa hallintorakenteet ovat vasta toissijainen tekijä

arvoisa puhemies

oleellista on se että meillä on laadukkaat hyvätasoiset palvelut koko suomen alueella myöskin tulevaisuudessa

mutta on varmasti niin että suomi omilla päätöksillään ministereitten päätöksillä lisää tätä byrokratiaa ja sääntelyä ja lisää myöskin viljelijöitten henkisiä paineita

otan esimerkkinä erilaisen tarkastustoiminnan ja sanktioinnin

pinta alamittaukset saattavat vaihdella vuosittain

arvoisa herra puhemies

kansalaiset ovat aivan oikeutetusti tyytymättömiä ja jopa kiukkuisia siitä että erityisesti valtionyhtiöitten palkitsemisjärjestelmät mutta myös muitten huippuyritysten palkitsemisjärjestelmät ovat aivan kohtuuttomia

kohdistan tämä kysymyksen oikeusministerille

voiko olla niin että yksi ammattiryhmä joutuu sekä eu byrokratian että kansallisen byrokratian toimesta aivan kohtuuttomaan asemaan harjoittaessaan yritystoimintaa tuodessaan suomeen työpaikkoja ja huolehtiessaan ruuan omavaraisuudesta ja kansakunnan hyvinvoinnista

valtiovarainministeri teki mielestäni hyvän aloitteen kun hän kaipasi tätä laajempaa keskustelua myös elinkeinoelämän johdon kanssa mutta ekn suunnalta tuli aika kylmää kyytiä että tällaisia pelisääntöjä ei tarvittaisi

tämän takia hallituksen linjakokonaisuus joka koostuu menosopeutuksesta kustannuskilpailukyvyn parantamisesta ja erilaisista kärkihankkeista ja rakenneuudistuksista on hyvä

tämä oikeusministeriön hallinnonalan budjettiesitys on hyvin linjassa hallituksen peruslinjaukseen elikkä hyvin tärkeitä ja kauniita hallitusohjelman kirjauksia mutta numerot ja budjettiluvut ovat sitten vähän toista

kysyn pääministeriltä

oletteko te valmis edistämään kohtuullisten pelisääntöjen aikaansaamista myös laajemmin elinkeinoelämän johdon palkitsemisessa esimerkiksi keskustelemalla puoluetoverienne kanssa ekn johdossa jotta tällainen yhteiskunnan eheyttä ja yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta lisäävä virtaus saataisiin tähän myöskin yritysjohtajien palkkausten osalta

menosopeutus tietää sitä että joudumme tekemään kipeitäkin päätöksiä ja olen huomannut että vihervasemmisto shoppailee budjetin yksityiskohdilla

edustaja mustajärvi käytti erittäin merkittävän puheenvuoron

se oli tässä salissa ensimmäinen vasemmistoliiton edustajan puheenvuoro tilanteessa jossa vasemmistoliitto on lähtemässä mukaan jyrki kataisen johdolla hallitusneuvotteluihin

kustannuskilpailukyvyn osalta on todettava että olemme menettäneet paljon teollisia työpaikkoja

ensimmäinen puheenvuoro sen takia merkittävä puheenvuoro ja se kertoi sitä että kyllä tällaista loiventamista hallituksesta oppositioon tarvitaan varmasti tämänkin viime vuoden toimintakertomuksen jälkeen

kannan huolta siitä että tällaisessa länsimaisessa oikeusvaltiossa pitäisi tuomioistuinten käsittelyaikojen olla kohtuullisia ja sen pitäisi olla yksi painopiste kun valtion budjettiakin kohdennetaan

tämän takia on perusteltua että hallitus on valmistelemassa omia toimenpiteitä joilla kustannuskilpailukykyä parannetaan mikäli suomeen ei synny yhteiskuntasopimusta

kohdistin tämän kysymyksen oikeusministerille sen takia että ymmärtääkseni oikeusministerin pitää vastata siitä että kansalaisilla olisi yhdenmukainen oikeusturva

mutta edustaja mustajärvi täällä on paikalla puheenjohtaja arhinmäki

tässä mielessä olisi toivonut sdpn johdolta vieläkin aktiivisempaa otetta tämän sopimuksen synnyttämiseksi ja eihän se vieläkään ole täysin myöhässä

vastaako tämä asenne mitä te esititte hallitustunnustelija jyrki kataista kohtaan sitä asennetta millä vasemmistoliitto on lähtemässä mukaan näihin hallitustunnusteluihin

tässä tapauksessa viljelijäväestö on joutunut aivan kohtuuttomaan tilanteeseen jo pitkään jossa he ovat sekä eu lainsäädännön ja eu byrokratian että myös kansallisen lainsäädännön ja byrokratian kohtuuttomien tarkastuskäytäntöjen ja niitten sanktioitten kohteena

on merkille pantavaa ja myönteistä se että tämä hallitus panostaa perusliikenneverkoston kuntoon paljon aikaisempaa enemmän

tässä mielessä kehyskaudelle suunnitellut määrärahaleikkaukset tuomioistuinten voimavaroista merkitsevät sitä että jos mitään ei tehdä niin jutut tulevat kestämään entistä kauemmin ja yksittäisten ihmisten kannalta tällaisessa lainausmerkeissä löysässä hirressä olo jatkuu kohtuuttoman pitkään

oletteko oikeusministerinä kiinnittänyt huomion juuri tähän seikkaan että meillä on yksi ammattiryhmä joka on poikkeuksellisen kovien paineitten alla kun he hoitavat suomessa erittäin tärkeää työtä suomalaisen elintarvikehuollon maaseudun työllistämisen ja koko kansakunnan hyvinvoinnin kannalta

seuraavan kolmen vuoden aikana käytetään noin miljardi euroa perusväylänpidon parantamiseen teitten siltojen rautateitten parantamiseen

toivon että tähän tulevien vuosien aikana löydettäisiin ratkaisuja

hallintouudistuksista pitää mainita historiallinen uudistus maakuntaitsehallinto jonka osana on sosiaali ja terveysuudistus jossa tavoitellaan puolestaan kasvavan tarpeen ja niukkenevien resurssien osalta järjestelmää terveyspalveluitten uudistamista jotta kyettäisiin aikaansaamaan hyvät palvelut kaikille suomalaisille nykyistä tehokkaammin

sitten hallitusohjelmassa on todettu maahanmuuttoasioitten käsittelyyn että siinä nopeutetaan käsittelyä mutta sehän edellyttäisi merkittäviä resursseja jotta silläkin sektorilla päätökset syntyisivät riittävän nopeasti

teillä hallituksessa on tällainen kaunis fraasi että koko suomea kehitetään mutta kun katsoo hallitusohjelmaa ja myös ensi vuoden budjettiesitystä niin kyllä te harjoitatte totaalista aluepolitiikan lopettamista suomessa

tämäkin olisi suomalaisten veronmaksajien etu että ei tarpeettomalla tavalla turvapaikanhakijoita niitä jotka eivät tule saamaan lupia pidettäisi täällä suomalaisten veronmaksajien kustannuksella

se koskettaa liikenneverkostoa valtion paikallishallinnon palveluita oppilaitosten koulutuspaikkoja ja sitten kuntien rahoitusta